onko hallituksen tahtotila todella se että nyt ajetaan sitten tätä maakuntahallintoa alas ajetaan maakuntien liittojen toiminta alas

edelleen meidän on syytä huomata valiokunnan kirjaus siitä että riistanhoitomaksuvaroja on kohdennettava enenevässä määrin riistanhoitoyhdistysten toimintaan ja etenkin niin sanotun vapaaehtoistyön tukemiseen kuten suurriistavirka avun pyörittämiseen ja suurpetojen uhan vähentämiseen

syyt ovat osittain poliittisia

mitä me voisimme tehdä jotta nämä kaksi suuntaa menisivät samaa tahtia eteenpäin eli tavallaan tämä yhteiskuntarakenne myös pystyisi tukemaan tätä meidän isoa biotalouden työllistävää tavoitettamme

arvoisa puhemies

jos tämä verotuksen muutospäätös nyt siirtyy merkittävästi on aivan selvää että muun muassa metsäenergiayrittäjät joutuvat suuriin taloudellisiin vaikeuksiin kun hakkeen kysyntänäkymät heikkenevät epämääräiseksi ajaksi

mutta ministeri thors otti esille tässä ravinnekuormituksen vähentämisessä eri toimenpiteitten kustannustehokkuuden

erityisen kustannustehokastahan kaikesta huolimatta nyt näyttää olevan se että näitten yhdyskuntajäte esipuhdistamojen tehoja nostetaan eli siis kunnallisten puhdistamojen tehoja nostetaan

kun me ajattelemme mikä merkitys koko yhteiskunnan kannalta on metsästyksellä muun muassa hirvivahinkojen vähentämisessä petovahinkojen vähentämisessä niin kieltämättä on ymmärrettävä se että metsästäjät tekevät luonnon ja ympäristön eteen valtavan paljon valtavan merkittävää työtä ja jopa on todettava että huomattavasti enemmän usein kuin ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelujärjestöt ja myös tässä avustuspolitiikassa on ehkä tähän syytä kiinnittää huomiota

nyt todella tämän yksivuotisen torson ratkaisun sijaan tarvitaan pitkäjänteinen ratkaisu

ja tietysti on pakko myös muistuttaa siitä että kun tätä järjestelmää nyt mietitään niin on jollakin tavalla pyrittävä huomioimaan myös suomalaisten sahojen sivutuotteet

no ongelmaa siinä jos näitä parannuksia ei tehdä lisää se että jos me parannamme haja asutusaluejätevesijärjestelmiä siitä seuraa se että päästöt ikään kuin lisääntyvät joka tapauksessa näitten kunnallisten jätevesijärjestelmien kautta mikäli niitä ei paranneta

arvoisa puhemies

luen ministerin hyvin kriittisiäkin arvioita kuitenkin sillä tavalla että suomen taloudella on kuitenkin kaikki mahdollisuudet selviytyä

monessa yhteydessä on puhuttu siitä ja todettu että itse asiassa suuri riski suomen taloudelle on hukata yhteisen sopimisen perinne

minä itse asiassa haluaisin kuulla ministerin arvion siitä mikä tämä meidän nyky yhteiskunnan kyky on sopia yhdessä näistä tulevaisuuden suurista suuntaviivoista

arvoisa puhemies

tuo ed

lauri oinosen lakiesityksen tavoite on kyllä äärettömän ja äärimmäisen hyvä eli kansalliseen postipalvelulakiin on selkeästi luotava määrittelyt jotka yksiselitteisesti takaavat hyvät ja tasa arvoiset postipalvelut koko maassa

olen edelleenkin sitä mieltä että turpeen lievä veronalennus ja metsähakkeen muuttuvahintaisen tuen pienoinen nousu sitä myötä on kaiken kaikkiaan torso

minä olen ymmärtänyt sillä tavalla että tämä postipalvelulain uudistusta pohtinut työryhmä on tehnyt monella tavalla hyvää työtä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

käsittääkseni uudistuksessa on muun muassa ajatus siitä että mahdollistettaisiin haja asutusalueen postinjakelun tukeminen

arvoisa puhemies

jos tässä vielä käy sillä tavalla että hallitus kaiken kaikkiaan lähtee tekemään puuhakkeen määrittelyyn joitain merkittäviä muutoksia niin tässä on erittäin suuri vaara että koko energiaverokokonaisuudesta tulee täysi susi

mutta täällä puheessanne aivan oikein peräsitte muun muassa sitä että tätä uudistusta ei tehdä oman vallan pönkittämisen vuoksi

valiokunta toteaa mietinnössään

ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään suhteellisen vähäisissä asioissa

muutoin tuon työryhmän esittämät keinot sikäli kun niitä olen katsonut eivät kyllä edesauta haja asutusalueita joten eduskunnan tehtävänä on tietysti varmistaa sitten se että myös haja asutusalueilla posti saadaan jatkossakin viitenä päivänä viikossa ja samalla hinnalla muitten kanssa

median mukaan te olette kuitenkin julkisuuteen sanonut että kunta ja palvelurakenneuudistuksessa kyse on valtapolitiikasta

valiokunta kuitenkin toisaalta toteaa että rajanveto teknisen ja yhteiskunnallisesti tai poliittisesti merkittävän asian välillä on jossain määrin tulkinnanvaraista ja teknisluonteisellakin asialla saattaa olla laajempaa yhteiskunnallista merkittävyyttä

mutta myönteistäkin tässä esityksessä nyt on muun muassa tuo että aluehallintovirastoille lisätään määrärahoja luparuuhkan purkamiseen

siihen ei oikein taida olla muuta keinoa kuin että tarvittaessa on kompensoitava nämä ylimääräiset kustannukset itellalle ja kaiketi kohtuullista on myös sitten se että jakelualan muut kilpailijat velvoitetaan osallistumaan näihin kustannuksiin

valppaan äskeiseen ansiokkaaseen puheenvuoroon ja siihen että hän viittasi myös keskustaan ja siihen että keskusta vastustaa pakkoliitoksia

tämä muutos on varmasti perusteltu mutta kun tunnistetaan minkä tyyppisiä jopa ideologisia paineita pyrkimyksiä ympäristöministeriöllä erityyppisissä asioissa on niin on todettava että tämä muutoksenantovaltuus kyllä vaatii tarkkuutta ettei ympäristöministeriö lähde laajentamaan tämän lakiesityksen kautta valtaansa yksipuolisesti muun muassa luonnonsuojelulainsäädännön puolelle ympäristönsuojelulainsäädännön puolelle tai esimerkiksi yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen

juuri näin kyllä keskusta vastustaa pakkoliitoksia ja sen vuoksi keskusta on myös valmis hyväksymään tämän lakiesityksen

arvoisa puhemies

kun täällä nyt arvostettu ministeri on paikalla ja täällä muutamissa puheenvuoroissa on näitä kustannusten jakoajatuksia tuotu esille niin kuinka se nyt sitten on

voidaanko kentän kilpailijat tavallaan velvoittaa myös osallistumaan näihin haja asutusalueen jakelukustannuksiin

jos se täällä pidetään niin joka tapauksessahan pitäisi myös lähteä sitten siitä että tässä lainsäädännössä säädetään myös pykälät korvausmahdollisuuksista ja korvauksista

puitelaissahan perimmiltään on kysymys siitä että kuntalaisten tarvitsemat palvelut ja erityisesti sosiaali ja terveyspalvelut pitää turvata kaikille kuntalaisille

tähän suuntaan metsähallituksen osalta on syytä mennä ja samalla myös harkita kuinka paljon kaiken kaikkiaan metsähallitukselta nyt sitten tuloutetaan jatkossa budjettien täytteeksi

kysymys kuuluukin että minkä vuoksi samassa yhteydessä tähän ei ole sisällytetty sitten korvauspykäliä kun kuitenkin kysymys on luontokohteitten mahdollisesta suojelusta

missä määrin valiokunnan sisällä herätti keskustelua tähän asetuksenantovaltuuteen mahdollisesti sisältyvät riskit

oli myös erittäin hyvä kuulla että valtiovarainministeriössä on nyt työryhmä pohtimassa tätä senaatin toimintaa eli on siis todennäköistä että myös valtio omistajana omistajaohjauksen puolelta tähän tilanteeseen reagoi

ellei näin tehdä saattaa meillä jäädä useita kuntia jotka jäävät täysin yksin

mutta sitten on myös erittäin tärkeää että senaatin johto kaiken kaikkiaan ottaa vastaan sen mietinnön sisällön mitä tässä nyt on esille tullut

sitä on tullut tuolta kentältä sitä on tullut erilaisissa valiokuntakäsittelyissä ja välillä on tullut jopa sellainen kuva että senaatti olisi jopa hiukan tämmöinen asiakkaista piittaamaton ja jäykkä valtio valtiossa toimija

eli tämänkin lain tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä turvaamaan ihmisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut ja nimenomaan tässä tapauksessa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

tässä lakiesityksessähän on niin kun ministeri tölli erinomaisissa puheenvuoroissaan totesi kysymys ikään kuin viimeisestä pienestä paras puitelain osasesta

sen myötä odotan kyllä hyvin paljon siltä mitä tästä valiokunnan mietinnöstä nyt kaiken kaikkiaan seuraa

tätä paras puitelakia on täällä käsitelty useaan eri otteeseen joten ehkä siihen ei kannata enää tämän viimeisen lakiosion osalta mennä

arvoisa puhemies

tässä käsiteltävässä kansalaisaloitteessa on totta kai myönteistä se että tässä nyt toimitaan lain puitteissa eikä lainvastaisesti kuten esimerkiksi joittenkin turkistarhaiskujen kautta

joka tapauksessa valiokuntakäsittelyssä tähän lakiin nimenomaan lakiteksteihin lakipykäliin tuli muutamia hyviä täsmennyksiä

sinällään on pakko tunnustaa että vaikka itsekin olen hallintovaliokunnan jäsen sinällään tuo hallintovaliokunnan mietintö on jossakin määrin tietyiltä osin ristiriidassa lakiesityksen pykälien kanssa ja osittain vähän sekavakin mutta toivon mukaan tämän kanssa nyt sitten voidaan elää

eihän kenenkään etu voi olla huonosti voiva eläin

tähän aloitteeseen liittyen omalta osaltani voin todeta sen että näen erittäin viisaana edelleen kehittää tätä alaa eteenpäin ja kehittää kaikin mahdollisin keinoin myös tämän alan jatkuvuutta

eli onko tämä hallituksen kuntalinja nyt sitten aivan oikea samalla kun te teette kuntien sote uudistusta ikään kuin uskomusten varassa tietämättä mikä niitten taloudellinen vaikutus valtion kestävyysvajeeseen on

täällä ed

paatero muun muassa viittasivat suoraan kainuun malliin ja sallittakoon tältä osin muutama kommentti

mainitut edustajat kommentoivat että kainuun malli toisi ikään kuin lisää väliportaan hallintoa toisi lisää hallintoa

nämä kommentit osoittavat kyllä sen että edustajat eivät ole perehtyneet siihen mitä kainuun malli kaiken kaikkiaan on

edustaja puheenjohtaja leppä jo vastasikin tähän edustaja heinosen kysymykseen ja myös niihin huhuihin joita näyttää nyt tuolla mediassakin jonkin verran liikkuvan

useita kymmeniä lautakuntia pois kymmeniä kuntien välisiä sopimuksia on pystytty purkamaan kuntayhtymiä on vähennetty

lyhyesti vain haluan todeta sen että tämä muutos tähän rintamasotilaseläkelakiin on äärimmäisen erinomainen välttämätön ja hyvä

siellä on kunnat jotka tuovat lähidemokratian ja maakuntavaltuusto suoralla kansanvaalilla joka tuo myös sitten demokratian niihin palveluihin joita maakunta järjestää eli sosiaali ja terveydenhuollon palvelut toisen asteen koulutuksen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

ukkola ei ole täällä paikan päällä mutta ehkä on syytä todeta että vaikka kaleva on ansiokas sanomalehti niin välttämättä sen kirjoittamat asiat eivät aina ole täyttä totuutta

tällä vaalikaudella nyt ei ehkä tässä ole onnistuttu hirvittävän hyvin mutta jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä joka koskettaa myös maaseutua niin tässä talossa tehdään tavattoman paljon sellaista lainsäädäntöä joka koskettaa hyvin laajasti hyvin voimakkaasti maaseudun yrittäjyyttä maaseudulla asumista ja niin edelleen

en tiedä olenko väärässä mutta jostakin syystä minusta tuntuu siltä että tämä meidän kriminaalipolitiikkamme jotenkin löystyy uudistus uudistukselta

täällä edustajat orpo ja asko seljavaara todistivat vahvojen peruskuntien nimiin ja ed

aika kuvaavaa itse asiassa oli tuossa edellisen asian aikana tämä edustaja mäkelän kertoma esimerkki siitä millä tavalla eräs ulkomaalaisvanki kokee suomen vankilaolot

orpo taisi myös sanoa että seutukunnalliset tai työssäkäyntialueet olisivat myös maantieteellisesti parhaita tehokkaimpia peruskuntia

olisiko teidän mielestä harkittavissa koko tämän hyvän lainsäädännön tekemiseen myös maaseutuvaikutusten arvioinnin sisällyttäminen

en pidä myöskään kovin järkevänä sitä että rikosseuraamusvirasto pyrkii siirtämään meidän vankilakapasiteettiamme meidän vankiloitamme mahdollisimman lähelle rikollisten kotiseutuja jotta rikolliset voivat sitten kärsiä rangaistukset mahdollisimman lähellä kotia

ehkä olisi syytä arvioida hiukan tarkemmin ja tarkastella hiukan tarkemmin minkälainen suomi on tämän metropolialueen ulkopuolella minkä tyyppisiä työssäkäyntialueita minkälaisia seutukuntia tässä maassa kaiken kaikkiaan on

minä väitän että seutukunnittain rakennettuna sellaiset kunnat olisivat osin elinkelvottomia ja työssäkäyntialueittain muodostettuna usein pieniä jolloin ne jättäisivät myös suuren joukon kuntia käytännössä oman onnensa varaan sekä pakottaisivat edelleen ylläpitämään monimutkaista kuntien yhteistyöjärjestelmää

tämä muutos jota edustaja mäkelä ja aika suuri joukko edustajia esittää vie tätä rikoslakia täysin oikeaan suuntaan

tosin en osaa arvioida sitä millä tavalla tämän pykälän esittämä sakkorangaistus monista eri syistä millä tavalla sakon uhka kaiken kaikkiaan nyt sitten olisi estämässä karkaamista mutta joka tapauksessa kannatan lämpimästi tätä tehtyä esitystä

hiltunen kiinnitti aivan oikein huomiota siihen että tämän päivän kuntakentässä kunnallisen demokratian osalta on yksi äärettömän suuri demokraattinen vaje

minä itse puhun tällaisesta kuntademokratian harmaasta alueesta eli meillä on satoja kuntayhtymiä meillä on jopa tuhansia kuntien välisiä yhteistyösopimuksia joihin käytännössä edes luottamushenkilöillä kuntien keskeisillä luottamushenkilöillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä sisään

on aivan välttämätöntä että luodaan jatkossa sellainen kunnallisen toiminnan rakenne kunnallisen toiminnan malli jossa tällaisesta kuntademokratian harmaasta alueesta kaiken kaikkiaan päästään eroon

ihan lopuksi arvoisa puhemies vatt julkisti taannoin raporttinsa jossa arvioitiin tätä kuntakenttää ja kuntarakennetta

se ajatus että kaupungistuminen tai yhteiskunnan kehitys olisi ikään kuin luonnollinen ilmiö minä itsekin näen näin että se ei suinkaan ole sitä

siellä aika suoraan sanotaan että on varsin yleinen harhakäsitys että kuntia yhdistämällä saadaan aikaan tehoa ja suuria säästöjä

minusta on tärkeää kuitenkin se että ymmärretään ollaan hallituksessa tai oppositiossa että tämä maa kehittyy vain koko voimallaan

mitkään viimeaikaiset esimerkit suomesta eivät tue tätä käsitystä

tähän edustaja östmanin kysymykseen taisi tulla vastaus jo keskustan ryhmäpuheessa mutta ennen kaikkea ne säästöt tai puhutaan mieluumminkin totuudenmukaisesti

sen takia meidän pitää pyrkiä tekemään sellaista politiikkaa että koko tämän laajan maan kaikki resurssit pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti

itse yhdyn kyllä noihin arvioihin

menokäyrän loiveneminen johtuvat siitä että tässä meidän mallissa pystytään toteuttamaan tarpeelliset palvelurakenteitten muutokset pystytään toteuttamaan palvelujen tuottamistapojen muutokset

kun kuntakenttää kuntapalveluja kuntarakennetta kaiken kaikkiaan mietitään niin kuten ministeri tölli täällä totesi on äärettömän tärkeää että emme mene mitkään kuntarakenteet edellä vaan menemme nimenomaan ihminen edellä nimenomaan palvelut edellä

minäkin aloitan siitä mihin puheenjohtaja leppä lopetti eli meidän on kyllä syytä kiinnittää erittäin kriittistä huomiota siihen että tässä talossa joudutaan tekemään lainsäädäntöä puutteellisin tiedoin

esimerkiksi thl on seurannut erittäin tarkasti vaikkapa eksoten tai kainuun mallin toimivuutta ja thl on todennut että ne ovat taloudellisesti erittäin tehokkaita

tämä lakiesityshän on muun muassa sen takia tärkeä että meidän on haettava ja löydettävä kaikki mahdolliset keinot sen eteen että viljelijöitten tuottaja asemaa tässä elintarvikeketjussa voidaan kaiken kaikkiaan parantaa

kunnat sinällään eivät ole itsetarkoitus mutta itsetarkoitus on se että kuntalaisille ihmisille pystytään turvaamaan ja järjestämään ne hyvinvointipalvelut joita he tarvitsevat

minkä vuoksi

arvoisa puhemies

olisi tärkeää että myös muille aloille kuin pelkästään hedelmä ja vihannesalalle tarjotaan uusia keinoja markkinahallintaan ja viljelijöitten neuvotteluvoiman parantamiseen esimerkiksi tuottajatoimiala organisaatioitten kautta

tähän meidän pitää löytää keinoja ja tämän vuoksi olisi syytä myös kiirehtiä tähän asiaan liittyvän sääntelyn kilpailuvaikutuksen selvittämisen toteuttamista

nato keskustelua varten istuvan porvaristyksen seitsemäsosa ja kulutusvastuita totosijoiltaan kun seurakunta on lakivaliokunnan tomua usan arvoisa puhemies

tämä lisätalousarvio nyt kaiken kaikkiaan näyttäytyy tietyllä tavalla akuuttien pienempien ongelmien korjailussa eli niin kuin täällä debatin yhteydessä on jo moneen otteeseen todettu niin mitään suurta muutosta tällä yleiseen tilanteeseen ei saada aikaiseksi

kaavoituksenkin osalta on koko ajan muistettava se että pitää pyrkiä välttämään turhaa holhoamista turhaa sääntelyä pyrkiä tekemään kaavoituksista järkevää ja mahdollisimman joustavaa

kuten täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu asia on erittäin tärkeä

o sillä että onko samalla kun tämä lakivaliokunnan on etuvalo

arvoisa puhemies

edustaja hänninen sanoi että nyt ääneen on päästettävä ennen kaikkea asiantuntijat eli äidit ja kätilöt mutta jospa kahden lapsen isä kuitenkin saa edes kysyä

täytyy sanoa että edustaja savolan esitys on monella tavalla tavattoman järkevä ja siksi ilokseni huomasin myös sen että omakin nimi on täällä allekirjoittajien joukossa

arvoisa puhemies

erittäin synkkä paha työttömyys ei tällä lisätalousarviolla muuta suuntaa millään tavalla parempaan aikaan

itsekin yhdyn siihen arvioon mitä täällä on laajasti puhuttu että se keskustelu mitä tämän aloitteen johdosta on käyty on ollut tavattoman hyvää ja uskon että tämä vie monella tavalla asiaa eteenpäin